sitten tulee esimerkiksi jätteenhaltijalle velvollisuus pitää kirjaa syntyvän jätteen määrästä mikä sekin ikään kuin edesauttaa havainnoimaan sitä että sitä syntyy näin paljon ja mikä toivon mukaan johtaa toimenpiteisiin

sinänsä ei ole aina hirveän yksinkertainen asia millä tavalla jätteen synnyn ehkäisytavoite joka on ensisijainen tavoite konkretisoidaan ja olen ainakin itse kohtuullisen tyytyväinen siihen että on muutamia selkeitä asioita joilla se lainsäädännössä konkretisoidaan

sitten lukuisat kansanedustajat toivat esille sen että tätä valmistelua on leimannut ja eittämättä koko lainsäädännön pitkää historiaakin on leimannut erittäin vahva vastakkainasettelu kuntien ja yksityisten toimijoitten välillä

se on minusta ollut ensinnäkin monessa kohtaa liiallista ja toisekseen kokonaisuutena aika valitettavaa emmekä me ole onnistuneet juurikaan edes hälventämään tätä vastakkainasettelua tämän käsittelyn aikana

se on minusta kuitenkin selvä asia kun katsoo miten tämä systeemi eri puolilla maata toimii että se onko se kunnan vai yksityisen yrityksen hoidossa ei itsessään tarkoita sitä onko se hyvää vai huonoa

jossain päin maata yksityisten järjestämä homma toimii hyvin jossain päin huonosti jossain päin maata kunnallinen systeemi toimii hyvin jossain päin maata vähän huonommin

pääsääntö siis on se että kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollossa koskee asumisessa ja sen kaltaisessa toiminnassa syntyviä tai julkisessa palvelussa syntyviä jätteitä ja että elinkeinonharjoittajalla on itsellänsä vastuu ja valta päättää siitä miten hän sen jätehuoltonsa järjestää

mutta hirveän tärkeää tietysti lainsäädännössä on se että pystytään turvaamaan kaikkialla maassa se että jätehuolto toimii silloinkin jos yksityisiä toiminnanharjoittajia ei ole

tämä niin sanottu perälautapykälä on yritetty kyllä perusteluissa kirjoittaa sellaiseksi että se ei suinkaan tarkoita sitä että kunnalla on mahdollisuus tai että kunnan jotenkin pitäisi tulla hänkkäröimään silloin kun yksityisten toiminnanharjoittajien markkinat elinkeinonharjoittajalle ovat olemassa vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä että kun ei yksityisiä toiminnanharjoittajia ole silloin kunnalla on velvollisuus hoitaa jostakin viimeisimmästäkin perukasta jätehuollon toimivuus

huovisen esille tuoma help pous ei lapsiperheen näkökulmasta ole mitenkään helppoa jos pitäisi joka jätehommalle valkata erikseen kuljettaja ja huolehtia perään että se jotenkin huolehtii siitä hommasta helppous ja kattavuus se että joka puolella tätä maata varmasti ne toiminnat ovat olemassa

ylipäätäänkin pitää muistaa että kun nämä vastakkainasettelut ja riidat koskevat yhdyskuntajätehuollon järjestämistä niin se on tosi pieni siivu meidän jätekokonaisuudestamme ja sitten ne muutokset se pieni hienosäätö mitä täällä nyt on tehty on vielä pieni osa tästä pienestä siivusta

sekin vielä pitää tässä yksityisen ja kunnallisen toimijan välisessä asetelmassa muistaa että silloinkin kun järjestämisvastuu on kunnalla hyvin usein ja hyvin monissa tehtävissä se on yksityinen yritys joka sen käytännön työn hoitaa niin kuin vaikka kuljetusjärjestelmissäkin

eli ne eivät ole toisiaan poissulkevia vaan hyvin usein myöskin toisiaan täydentäviä järjestelmiä

arvoisa puhemies

keskustelun tässä vaiheessa on hyvä palata perusteisiin

meillähän on suomessa ollut jätteenpoltto aika pitkään aika vähäistä mutta nyt on tehty investointipäätöksiä ja rakentamista on menossa sillä tavalla että näyttäisi siltä että me kerralla harppaamme sinne ylärajoille

ei ole nykyisissä olosuhteissa aivan yksiselitteinen asia millä tavalla pystytään ohjaamaan tietyt jätejakeet mahdollisimman järkevään hyödyntämiseen

tulkoon se nyt vielä kerran tässäkin todetuksi että meillä asiaan liittyvät selvitykset ovat loppusuoralla ja valmisteilla ja sen jälkeen vuorossa on säädösten luominen biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen kieltämiseksi

siinä juuri ovat nämä metaanipäästöt ydinasia ja toinen tärkeä asia on se että biohajoavan jätteen osalta juuri äsken käsittelyssä olleet liikennepolttoaineet ovat yksi hyvä uusi esimerkki siitä miten perunankuorille on paljon tähdellisempiä ja parempiakin paikkoja kuin kaatopaikan penkka

niin kun aiemmin oli täällä puhetta meidän pitää toimenpiteillämme osoittaa että olemme omasta puolestamme tosissamme ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa sillä muussa tapauksessa me emme saa muita maailman maita näihin töihin mukaan

pakkausjätteen osalta on asetuksella siis tarkoitus määrittää se minimitaso joka tuottajayhteisöillä on näitten keräyspisteitten järjestämisen osalta siis esimerkiksi vähintään yksi per taajama plus tietty määrä per tietty asukasmäärä

siksi siinä on kyllä kosolti kunnianhimoa ja kun se toteutetaan niin se vie meitä paljon eteenpäin

sen lisäksi kunnalla on mahdollisuus täydentää sitä palveluverkostoa ja jos ei kuntakaan tuo omaan taloyhtiöön tai omaan pihaan pakkausjätteen keräyspistettä niin siinä tilanteessa asukkaalla on mahdollisuus ostaa se palvelu myöskin itse

tavoitteena on vähähiilinen ekologisesti taloudellisesti ja monella tavalla sosiaalisesti kestävä yhteiskunta

tällä portaittaisella järjestelmällä pyritään turvaamaan se että kun kaupungeissa meillä on aika kattavat systeemit niin yhdessäkään kerrostaloyhtiössä ei tarvitse luopua siitä omasta kierrätyksestä vaikka tuottajayhteisö ei sitä järjestäisikään

on tehty tämän kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetuksen osalta jota ennen kutsuttiin sopimusperusteiseksi koska esimerkiksi sen tarttumapinta tai liittymispinta perustuslaissa turvatun sopimusvapauden kanssa on edellyttänyt että siihen kriteerejä tarkennetaan

tietysti politiikkatoimien pitää olla kunnianhimoisia toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita ja ratkaisujen pitää olla myös ympäristön kokonaisedun kannalta hyväksyttäviä

päästöjen vähentymiseen tähtäävät toimet kohdistuvat tässä strategiassa ennen kaikkea rakentamiseen lämmitykseen liikenteeseen maatalouteen ja jätehuoltoon

minä voin huojennukseksi sanoa että me täyttä häkää valmistelemme ympäristönsuojelulain kokonaisuudistusta jotta ensi kaudella kun se olisi tarkoitus antaa sen valmistelu olisi aiemmin valmis

sen sijaan päästökaupan ulkopuolella parempaan energiatehokkuuteen päästään esimerkiksi lämmitystapamuutoksin kiristyvillä rakennusmääräyksillä yhdyskuntarakenteen paremmalla suunnittelulla liikenteen biopolttoaineiden lisäämisellä ja niin edelleen

sinänsä jos siellä on yrityssalaisuuksia pitää muistaa että silloin se kyllä koskee sitä kuljettajaa riippumatta siitä onko se kunnan järjestämä vai kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetussysteemi

tässä on kyllä esimerkiksi pykälien perusteluissa pyritty avaamaan ja selkeyttämään sitä minkälaisten toimintojen katteeksi kunnalla on oikeus kerätä jätemaksua

kun siis politiikkatoimien keskiössä ovat ennen kaikkea asuminen ja liikenne niin jokainen ymmärtää että ilmastopolitiikka on nimenomaan arjen valintoja jokaisen ihmisen elämässä

näihin arjen ilmastotoimiin hallitus haluaa kaikkia suomalaisia kannustaa

mutta sekin on myönnettävä että jätelainsäädännön tavoitteena on tietysti toimiva ja hyvä jätehuolto hyvät kierrätystasot ja asetuksella sitten niitä yksityiskohtia hierotaan

tähän strategiaan liittyy keskeisesti ja erottamattomalla tavalla päätöksenteko sekä euroopan unionin tasolla että myös kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa

meidän tavoitteenamme on saavuttaa kattava ja sitova kansainvälinen ilmastosopimus sillä siten ja vain siten voidaan tavoite ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä saavuttaa

myös euroopan unionin päätöksenteossa etsitään paraikaa ratkaisuja siihen millä tavalla suomessakin kansainvälisesti vertaillen tehokas mutta kuitenkin aika energiaintensiivinen teollisuus voidaan erityiskohtelulla huomioida päästökaupan uudistuksessa

me varaudumme täällä myös kansainväliseen sopimukseen olennaisesti liittyvään kehitysmaiden rahoitukseen ja moniin muihinkin seikkoihin joita kansainvälisestä neuvotteluprosessista tulee

mutta kritiikki ilman minkäänlaista oman vaihtoehdon esittämistä on tässä yhteydessä yhtä tyhjää kuin se on muissakin yhteyksissä

lainsäädännön sisältö ei siltä osin tässä muutu että kun tuottajayhteisöllä on velvollisuus jätteen keräämiseen niin se sitten pitää viedä tuottajayhteisön osoittamaan paikkaan

ei ole kyllä punaista vaihtoehtoakaan tarjolla jollei tämä paperi kelpaa

tässä on tietysti se riski että tuottajayhteisö ei sitten tee sopimusta tällaisen hyvän ja laadukkaan ja toimivan jatkokäsittelypaikan kanssa

mutta tietysti tämän jätelainsäädännön pääasia on se että se jolla on vastuu sitten pystyy myöskin osoittamaan mihin jatkokäsittelyyn se jäte viedään

on hyvä että hallitus lähtee tukemaan näitä rikkipesureita etenkin kun suomessa on siihen liittyvää merkittävää tietotaitoa ja nämä maailmanlaajuiset päästövähennykset varmasti tarjoavat suomalaiselle cleantechille tässäkin suhteessa merkittäviä vientimahdollisuuksia

oletteko te kysyneet sieltä pohjois amerikasta miten he aikovat tämän asian kanssa elää

arvoisa puhemies

tynkkynenkään sanonut että kehitysyhteistyömäärärahoja suunnattaisiin siihen vaan on esitetty rahoitustarpeita jotka ovat suuruusluokaltaan suomenkin osalta suurin piirtein saman suuruisia kuin kehitysrahoitus tällä hetkellä meillä on

tosin haarukka on vielä erittäin suuri

kyllähän jo strategiassakin on vähän viittausta siihen että päästökaupan puolella olevia huutokauppatuloja varmaankin tulevaisuudessa tullaan jossakin määrin ainakin tai sitten aika laajassakin määrin kanavoimaan tämän kansainvälisen sopimuksen rahoitukseen

erityisesti tässä ratkaisujen loppumetreillä vaateet euroopan unionin sisäisen solidaarisuuden vahvistamisesta ovat nousseet

mutta kyllä jäsenmaat ainakin vielä ovat olleet tähän sitoutuneita ja kun tässä mainittiin jäsenmaa ranska niin se kyllä ydinvoimatuotantonsa vuoksi on per capita sen verran alhaisella hiilidioksidipäästötasolla ettei ehkä ranskalla niin erityisesti näitä päästövähennyksiä ole vaikeuksia saavuttaa

me emme vielä tiedä millä tavalla mahdollinen tiukempaan päästövähennystavoitteeseen siirtyminen muuttaisi myös niin sanottua taakanjakoa jäsenmaiden välillä

tiilikainen totesi on erittäin tärkeää että ryhdytään toimenpiteisiin jo nyt jotta sitten meillä on paremmat edellytykset myös kiristää juoksua jos ja kun toivottavasti kun se on tarpeen

myös ajoneuvoverotuksen kohdaltahan hallitus on selvästi tuonut ilmi että vasta ensimmäinen osa on toteutettu ja tällaista ympäristöllisesti kestävämpää verotuskokonaisuutta viedään siinä eteenpäin

en tiedä viittaako edustaja kenties siihen työhön mitä meillä tehdään tällä hetkellä hevosenlannan polton tutkimisen osalta

elikkä me olemme käynnistämässä hankkeen siitä että katsomme minkälaisia päästöjä siinä syntyy vai syntyykö koska on aika vahva käsitys siitä että ei ole oikea paikka jätteenpolttodirektiivissä käsitellä myöskään tuota ja

ja edetään puhujalistalla edustaja

edustaja myllykoski äsken puhui omaan jalkaan ampumisesta kun hän puhui päästöjen vähentämisestä

me olemme keskustelleet tästä lakiesityksestä tässä salissa lähetekeskustelussa

valiokunnat ovat tehneet tämän ympärillä hyvin perusteellista työtä

huomaan nyt jo tästä lyhyestä keskustelusta tähän mennessä että kovin paljon uusia argumentteja ei tietenkään luonnollisestikaan tämän asian ympärille ole enää tässä viimeisten päivien aikana syntynyt

kun tässä nyt ollaan keskeisesti huolissaan siitä että pilkotaan merentutkimusta niin kun katsoo tätä nykytilaa niin sitä voi hyvinkin pitää pilkkeisenä

itämeren suojelun keskeinen haaste on rehevöityminen ja sitä taustaa vasten on erittäin hankala tilanne että meillä on aivan eriytettynä valuma alueilta tulevan rehevöitymisen tutkiminen rannikkovesien tutkiminen ja aavan meren tutkiminen

tätä varmaankin joltain kantilta katsottuna voi pitää pilkkomisena aivan yhtä perustellusti ja vielä perustellummin tätä voi pitää nimenomaan yhtenäistämisenä

korostaisin vielä kerran niin kuin olen valiokunnassa ja tässäkin salissa aikaisemmin korostanut että merentutkimuslaitoksen tutkijoille on kosolti uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä ja iloja siitä suuresta kokonaisuudesta jota esimerkiksi suomen ympäristökeskuksessa erilaisen ympäristötutkimuksen osalta on

merentutkimus on osa ympäristön tutkimusta ja tämä organisatorinen muutos tukee tätä

itämeri politiikassakin haetaan entistä enemmän tällaista holistista näkökulmaa laaja alaista näkökulmaa jonka yksi esimerkki ovat kaavailut siitä että pyrittäisiin tämmöinen samanlainen aluesuunnittelu viemään tänne meren hyödyntämiseen kuin mitä meillä on maankäytönkin osalta olemassa

silloin nimenomaan puhutaan eri sektoreitten välisestä yhteistyöstä

on hankala asia jos meillä koetaan niin vaikeaksi se että sektoritutkimusta pyritään tuomaan kohti tätä holistista näkökulmaa

tässähän yksi keskeinen tavoite nimenomaan on pystyä laaja alaisemmin yhdistämään luonnontieteellinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tutkimus

voin siitä vain todeta niin kuin hyvin monet tietävät että tässähän käy sitten niin jos tämä esitys hyväksytään että sykestä siirtyy tutkijoita tiettyyn eri paikkaan niin että ne tutkijat jotka tosiasiassa tekevät tiivistä yhteistyötä myöskin sijaitsevat samassa paikassa

eduskunnan mietintöön sisältyy hyvin merkittävät lausumat ja me ainakin ympäristöministeriössä olemme jo käynnistäneet startanneet valmistautumisen ainakin henkisen valmistautumisen niiden lausumien eteenpäinviemiseen ja varmasti myöskin lvmssä näin on tehty mutta varsinaiset toimenpiteet odottavat tietysti vielä eduskunnan päätöstä

vaihtotaseen vaje on yksi suomen talouskehityksen synkistä pilvistä ja energiapolitiikalla on siinä tärkeä rooli ottaen huomioon energiatuotteiden iso merkitys suomen ulkomaankaupassa

tätä taustaa vasten on erittäin vaikea ymmärtää miksi hallitus omin toimenpitein heikentää kotimaisen ja uusiutuvan energian kilpailukykyä suhteessa ulkomaisiin fossiilisiin tuontipolttoaineisiin

veronkorotukset ja tuen leikkaukset ovat riskeeraamassa kotimaisen energian niin että ensi talvena kun tuima on tuuli ja pimeä on taivo ja energiaa menee kuin hörppäisten entistä enemmän kivihiililaivoja suomen satamiin ajaa

ministeri vapaavuori nyt kun te olette ilmasto ja energiapolitiikan strategian puikoissa miten te aiotte turvata pitkäjänteisen ja uskottavan energiapolitiikan joka päästövähennysten ja energiatehokkuuden lisäksi ajaa myöskin energiaomavaraisuuden ja kotimaisen energian asiaa

kähkönen vähän viittasikin

sitä on yhteistyössä maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa valmisteltu yli neljä vuotta noin neljä ja puoli vuotta ja sen takia on melkein juhlava hetki että olemme hallituksesta viimein saaneet sen tänne eduskunnan käsittelyyn

on toki muistettava kun puhutaan luonnonsuojelualueiden rauhoitussäännöksestä että luonnonsuojelualueet lähtökohtaisesti on perustettu olivatpa ne sitten luonnonpuistoja kansallispuistoja tai muita luonnonsuojelualueita luonnon suojelua varten ja sen vuoksi yleisesti ottaen lähtökohtana on tietenkin se että eläimiä ei pitäisi häiritä tai tappaa

olla kansallis ja luonnonpuistoissa pyyntiluvan alaisten lajien yksilöiden poistamiseen kansallispuiston ulkopuolisesta tarpeesta käsin

eli kyseessä on ennen kaikkea hirvieläinkeskittymä joka aiheuttaa merkittävää tieliikenneuhkaa taikka sitten merkittävää taloudellista vahinkoa aiheuttavat hyljekeskittymät ja tämä on uusi asia ja todettakoon että tarkoitus on että kansallispuistoissa tätä pykälää sovellettaisiin kyllä vain poikkeuksellisesti tiettyjen kriteerien olemassa ollen mutta esimerkiksi liikenneturvallisuustarpeiden näin vaatiessa myös hirven kaato kansallispuistossa olisi mahdollista

ensinnäkin on syytä korostaa että lakiesitys lähtee siitä että tehdään tapauskohtainen harkinta ja se tapauskohtaisuus perustuu nimenomaan siihen että riippuen siitä mikä on alueen suojeluperusta riippuen siitä mikä sen alueen koko on ja riippuen siitä mitkä ovat esimerkiksi sen virkistyskäyttöpaineet tapauskohtaisesti tehdään se harkinta millä tavalla nämä eri luonnonsuojelualueen käyttötarpeet yhteensovitetaan

mutta se johtuu ennen kaikkea siitä että pohjoisessa suomessa nämä luonnonsuojelualueet ovat yleensä aika paljon suurempia eikä niillä ole tällaista muuta virkistyskäyttöpainetta niin kovasti kuin täällä aivan eteläisessä suomessa

siinä on pyritty yksinkertaistamaan menettelyjä sillä tavalla että mikäli nämä suojelutavoitteet osuvat yksiin ja metsästyskäytännöt eivät olennaisella tavalla muutu niin aika yksinkertaisella hallinnollisella toimituksella voitaisiin näitä alueita liittää

kähkösen huoleen natura alueista toteaisin että tähän huoleen on pyritty vastaamaan nimenomaisesti mainitsemalla lain perusteluissa siitä että jos muu luonnonsuojelualue perustetaan natura verkoston perusteella niin noudatetaan valtioneuvoston natura päätöksessä hyväksymiä periaatteita ja lisäksi näillä alueilla tavoitteena on myös että voimassa olevat metsästyskäytännöt eivät olennaisella tavalla muutu

eli kun nämä natura alueet ovat olleet jo aika pitkään olemassa niillä on tiettyä käytäntöä sen sallivuudesta tai jossakin sen kielteisyydestä ja kun niistä perustetaan luonnonsuojelualueita lakiesityksen päätavoitteena on että ne eivät olennaisella tavalla muutu

toisaalla täällä pykälien perusteluissa on avattu myöskin se mitä tarkoitetaan olennaisilla muutoksilla ja jos muun muassa hirven kaataminen muuttuu vain hirven ajamiseksi tai toisinpäin niin tämä esimerkiksi on lakiesityksen perusteluissa tarkoitettu olennainen muutos

arvoisa puhemies

tässä oli jo hyvät eväät hyvälle keskustelun alulle ja toivon että myöhäisestä ajankohdasta huolimatta se tässä jatkuu

mutta on huomattava että tätä kevyemmän hallinnollisen menettelytavan liittämistä voi käyttää vain silloin kun sekä suojeluperusteet osuvat yksiin että sitten tämän liitettävän alueen metsästyskäytännöt eivät olennaisella tavalla muutu

eli jos siellä tulee paljon uusia kieltoja niin silloin täytyy edetä säädösteitse ja silloin säädösteitse edettäessä voidaan uudelleen harkita koko sen uuden isomman konklaavin rauhoitussäännöksiä

tämä lakiesitys ja sen teksti on niin mahdollistava ja tulkintoja jättävä sen vuoksi että jokainen luonnonsuojelualue pitää perustaa erikseen valtioneuvoston asetuksella ja laki ei voi tietenkään aivan kaikkeen näitten erilaisten tapausten tarpeisiin vastata lainsäädännön tasolla vaan antaa nyt entistä tarkemmat viitteet ja reunaehdot sille minkä sisältöisellä asetuksella valtioneuvosto voi nämä perustaa

keskustelu on nyt

tätä voi myös neuvottelut us hyväksytään ja asialle ympäristövaliokunta

arvoisa puhemies

ympäristösuojelulain muutos on ehkä hieman teknisempi luonteeltaan kuin tuo edellinen mutta kysymys on hyvin tiivistetysti todettuna siitä että valtioneuvostolle annetaan mahdollisuus säätää tiettyjen toimialojen ympäristönsuojeluvaatimuksista asetuksella ja sillä tavalla nämä toimialat pääsisivät ympäristölupamenettelystä rekisteröinnin piiriin

ja tämä mahdollisuus koskisi ei niin kauhean laaja alaisesti eri toimialoja mutta semmoisia toimialoja joita on lukumääräisesti näitä putiikkeja paljon ja niiden tekniset systeemit ovat hyvin standardisoituja ja yksi tyypillisimmistä olisi polttonesteiden jakeluasemat eli bensa asemat

tälläkin on tarkoitus ensinnäkin yhdenmukaistaa tietenkin lupakäytäntöjä pitää yllä vähintään nykyinen ympäristönsuojelun taso mutta yksinkertaistaa byrokraattisia menettelyjä kun toimialalle annettaisiin valtioneuvoston asetus näistä ympäristönsuojelun määräyksistä ja sen jälkeen sitten yksittäisissä hankkeissa ei tarvita lupamenettelyä vaan rekisteröinti ja jälkikäteisvalvonta